kiljunenkin edellä toi esiin ne eivät ole riittäviä

itse olisin sillä kannalla että tässä yhteydessä olisi selkeästi tullut asetuksella suoraan tehdä verkkokalastuskielto lainvoimaiseksi

hoiva tulee jatkossa antaa pienissä kodinomaisissa yksiköissä joissa vanhusten yksilölliset tarpeet ja toiveet tulisi huomioitua ja yksityisyys turvattua

myös elyn resurssit ja osaaminen tässä asiassa ovat sellaisia asioita mitkä itseäni kovasti huolettavat

hyvää onkin se että laatusuosituksissa on lähdetty siitä että pääsääntöisesti jatkossa edellytetään yhden hengen huoneita hoivayksiköissä eikä terveyskeskuksen vuodeosastoja pidetä enää sopivina ikäihmisten pysyväi seen hoivaan ja kodiksi

saimaannorpan kannan suurimpia uhkia edelleen on siis verkkokalastus ja vaikka keväisiä vapaaehtoisia verkkokalastuksen kieltäviä sopimuksia on tehty lisää ne eivät riitä pelastamaan saimaannorppaa

laatusuositukset painottavat myös ennalta ehkäiseviä toimintakykyä ylläpitäviä palveluja sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia

kodinomaisemman hoivan tavoite on oikea mutta tähän liittyy myös uhkia ettei käy kuten mielenterveyslaitoksia aikoinaan purettaessa että ihmiset jäävät heitteille

sen vuoksi olen sitä mieltä että verkkokalastuskielto norppavesille olisi säädettävä heti tässä yhteydessä suoraan asetuksella

jo tällä hetkellä kotona kotipalvelun keinoin hoidettuina on niin heikkokuntoisia vanhuksia että kodinhoitaja saattaa miettiä miten henkilö selviää seuraavaan päivään kotonaan

komissiohan on antanut suomelle virallisen huomautuksen myös saimaannorpan suojelun laiminlyönneistä aiemmin

sarkomaa täällä aikaisemmin toi esiin itsekin olen myös hieman ihmeissäni ja huolissani näistä viesteistä mitä on tullut siitä että valtio tukee rysäpyyntikokeilua saimaalla jonka on nähty myös olevan uhka saimaannorpalle samaan aikaan kun me keskustelemme niistä keinoista joilla saimaannorpan kantaa voidaan paremmalle tolalle saattaa

lisäksi tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää että ensin kotipalvelua vahvistetaan huomattavasti nykyisestä sekä kohtuuhintaisia palveluasuntoja lisätään

nyt joissakin kunnissa muutetaan laitoksia tehostetuksi palveluasumiseksi valitettavasti myös säästösyistä ja näin siirretään maksurasitusta enemmän asiakkaalle

sdp tulee esittämään tästä asiasta sitten eduskunnan käsittelyssä lausumaa joka tulee olemaan seuraavan kaltainen

sdpn puoluehallitus ja myös puoluekokous ovat ottaneet myös selkeän kannan siitä että saimaannorpan suojelemiseksi tulee voimakkaat toimet toteuttaa

ymmärrän sen että keskustelussa tästä laista heijastuu se että tämä on selkeästi vähän vaikea laki hyväksyä ainakin monille keskustan kansanedustajille ja myös vihreiden kansanedustajille joten toivoisinkin vielä että tässä inhimillisyys voittaisi mitä selvästi teidän puheenvuoroistanne täällä on kuitenkin heijastunut tänään keskustan edustajilla jotka paikalla ovat olleet

taattiin se että kenenkään nuoren ei pitäisi kolmea kuukautta pidempään olla tyhjän päällä vaan yhteiskunnan pitäisi tarjota näitä aktiivitoimenpiteitä

siitä on kyse ja myös toimeentulotuen käsittelyä suorittavat paljon etuuskäsittelijät joilla ei ole juurikaan edes harkintavaltaa näissä asioissa vaan teknisesti toteuttavat toimeentulotuen käsittelyä joten esimerkiksi nämä asiat ovat sellaiset jotka vaikeuttavat sitä harkinnan tekoa ennen kaikkea nämä sosiaalityön resurssit

laki ei nykyisellään velvoita kuntaa muuhun kuin opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen eikä lakiin ole kirjattu mitään opiskelijaterveydenhuollon sisällöstä järjestämistavoista tai vastuista

lisäksi ongelmia on näiden opiskelijoiden osalta siinä että muualla kuin opiskelupaikkakunnalla vakituisesti asuvat opiskelijat eivät aina ole saaneet heille kuuluvia opiskeluterveydenhuollon palveluja tarvitsemallaan tavalla

opiskeluterveydenhuoltoa koskevasta lakialoitteesta oli puhetta myös viime vuonna opiskelijajärjestöjen sairaan hyvä hoito kampanjan yhteydessä jossa oli eri puolueen edustajia kutsuttuina

terveydenhoitajakohtaista opiskelijamäärää voidaan suosituksen mukaan vähentää mikäli opiskeluterveydenhuollossa ei ole käytössä psykologin palveluja terveydenhoitajan työparina ei ole nimettyä opiskeluterveydenhuoltoon perehtynyttä lääkäriä tai opiskelijoissa on paljon aikaa vaativia nuoria tai opiskelijoiden joukko on kovin heterogeeninen

pelkät suositukset eivät ole riittäneet turvaamaan hyvää opiskelijaterveydenhuoltoa

myös viimeaikaiset traagiset tapahtumat kuten jokelan ja kauhajoen kouluissa sattuneet ampumavälikohtaukset ja kahden nuoren tytön puukotukset ovat osoitus siitä että opiskelijaterveydenhuollossa sekä erityisesti mielenterveyspalveluiden saannissa ja riittävyydessä on suuria ja vakavia ongelmia

tästä syystä opiskelijaterveydenhuoltoa koskevaan lainsäädäntöön olisi kirjattava vaatimus ainoastaan opiskeluterveydenhuoltoon keskittyvien mielenterveyspalveluiden tarjoamisesta

sosiaali ja terveysministeriö on valmistellut ehdotuksen neuvolatoimintaa koulu ja opiskelijaterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevasta asetuksesta

valmistuneessa asetusluonnoksessa selkiytetään hyvällä tavalla opiskeluterveydenhuollossa tällä hetkellä vallitsevaa sekavaa tilannetta

asetusluonnoksessa on selkiytetty opiskelijoiden terveystarkastusjärjestelmää melko hyvin mutta esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opiskelijat eivät sen mukaan saa automaattisesti terveystarkastusta vaan heidän terveydentilansa mitataan paperilla terveyskyselyn puitteissa

lakiin tulisikin kirjata myös velvoite järjestää opiskelijahammashuolto samaan tapaan muiden terveyspalveluiden kanssa

lakiin tulisikin kirjata asetusluonnoksessa oleva velvoite järjestää opiskelijalle ainakin kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus

on opiskelijoiden osalta inhimillisesti välttämätöntä mutta myös koko yhteiskunnan kannalta ehdottoman tärkeää että työelämään siirtyessään opiskelijat ovat työkykyisiä ja hyvässä kunnossa jotta jaksavat työelämän kiireissä ja paineissa ja voivat antaa täyden panoksensa yhteiskunnalle

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

minusta tässä laissa on kohtuutonta tämä metsästyksen ja hirvenajon salliminen tietyin edellytyksin jatkossa kansallis ja luonnonpuistoissa

nyt kun tämä metsästys sallitaan tietyin reunaehdoin niin on esimerkiksi vaarana se että rauhoitetut ja jopa uhanalaiset eläimet häiriintyvät tästä metsästyksestä ja toisaalta myös virkistyskäytölle voi olla tällä haitallisia vaikutuksia

tämän hallituksen aikana ovat valitettavasti viestit perinteisen luonnonsuojelun kannalta olleet varsin kielteisiä

esimerkiksi etelä suomen metsiensuojeluohjelma metson mukainen rahoitus on ollut alakantissa ja arvioidaan että riittämättömän rahoituksen vuoksi nämä metsolle asetetut tavoitteet jäävät saavuttamatta ja nyt aivan viimeisimpänä uutisena tuoreen selvityksen mukaan joka kymmenes eliölaji on maassamme tällä hetkellä uhanalainen

tämä kertoo siitä että ei ole pystytty pitäytymään näissä kansainvälisissä velvoitteissa siitä että uhanalaisten lajien väheneminen saataisiin pysäytettyä

kun nämä viestit ovat tämän kaltaisia niin pitäisi olla selvä että tämä edellyttää suojelutoimien tehostamista ja osoittaa sen että luonnonsuojelu ja sen rahoituksen taso on ollut riittämätön

näihin kyllä pitäisi tarttua vahvemmin sen sijaan että nyt lähdetään avaamaan luonnonsuojelualueelle tällaisia sinne kuulumattomia toimia

toki budjetissa on hyviäkin parannuksia pienituloisille kuten takuueläke ja lapsiperhe etuuksien sitominen indeksiin mutta myös muita toimia välttämättä tarvittaisiin

esimerkiksi sdpn esittämät työmarkkinatuen korotus työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto sekä asumistuen sekä eläkkeensaajan asumistuen parannukset olisivat tarpeen ja sisältyvätkin vaihtoehtobudjettiimme

lailla tulee säätää henkilöstömitoituksesta mutta myös vanhustenhoivan sisältöä tulee kehittää muun muassa sitä että pakollisen perushoivan lisäksi tulee olla oikeus sosiaaliseen toimintaan ja ulkoiluun

ennen laitosten purkua tulee kuitenkin kaikille varmistaa riittävät korvaavat palvelut ja vahvistaa esimerkiksi kotihoitoa huomattavasti nykyisestä

aiemmassa puheenvuorossani keskityin kipeimpiin palveluiden puutteisiin vanhustenhoivassa ja jatkan vielä hieman toimintakyvyn ylläpitämisen tärkeydestä

palveluasumisen maksut tulisikin säädellä nykyistä tarkemmin ja ensi vaiheessa turvata edes minimikäyttövara laitoshoidon tapaan myös palveluasunnossa asuville

sosiaali ja terveysmenojen kehityksestä tehdyt laskelmat osoittavat että enemmän kuin ikäihmisten määrän kasvu vaikuttaa palveluiden kustannuskehitykseenkin se minkälainen on ikääntyvän väestön toimintakykyisyys

lain laajennus osallisuuden vahvistamiseen käytettävästä avustahan laajenee ja tulee nyt ensi vuonna siis käyttöön joten vammaisten oikeuksien toteutumisen kannalta valtionosuuksia tarvittaisiin kuntien tarkoitukseen lisää

monilla sektoreilla tarvitaankin toimintakyvyn yllä pysymistä tukevia toimia kuten asuin ja elinympäristöjen kehittämistä nykyistä paremmin ikäihmisten tarpeita vastaavaksi

mutta toimet voivat olla myös hyvin pieniä kuten vaikkapa ikääntyvän liikkujan kannalta tärkeiden levähdyspaikkojen kuten penkkien varmistamista kaupunkikuvassa riittävän taajaan tai vaikkapa sitä että liikennevalot huomioisivat hitaimmankin liikkujan vaatiman ajan nykyistä paremmin

päihdepalveluiden saannissa on suuria puutteita vaikka palvelut säästäisivät pidemmällä aikavälillä yhteiskunnan resursseja ja esimerkiksi työurien pidennystä pohdittaessa juuri nämä suurimmat ennenaikaisen eläköitymisen syyt olisi tärkeää nostaa vahvemmin esiin

päihdekuntoutuslaitokset ovat nyt taloudellisissa vaikeuksissa ja palveluiden tarvitsijat eivät saa aina tarvitsemiaan palveluja ainakaan riittävän pitkiä kuntoutusjaksoja

tulisi entistä huomattavasti voimakkaammin alkaa varautua tähän väestön ikärakenteen muutokseen ja kehitykseen

myös yksityisten toimijoiden määrän kasvaessa olisi tärkeää että luvitusjärjestelmä toimisi sujuvasti ja voitaisiin varmistaa näin palveluiden laatu

henkistä kuntoa ylläpitävä ikäihmisille suunnattu koulutus vaikkapa ikäihmisten yliopisto lisää monella tavalla vireyttä ja elinvoimaa

erityisen tärkeäksi nousevat kotipalvelun tukipalvelut kuten siivous ja asioimisapu ja tulisi huolehtia siitä että nämä olisivat saatavilla myös kaikista pienituloisimmillekin

ennalta ehkäisevillä kotikäynneillä tulisi saada ajoissa palvelujen piiriin ne jotka tarvitsevat palveluja tai hoivaa mutta eivät vielä itse ole niitä hakeneet

tänä päivänä monilla paikkakunnilla pystytään auttamaan vain kaikista heikkokuntoisimpia kotipalvelussa

kuitenkin riittävän aikaisin annettaviin tukipalveluihin satsaamalla voitaisiin saada merkittävästi lisättyä inhimillistä hyvinvointia ja myös taloudellista säästöä aikaan pitkällä aikavälillä

myös ajatus vanhusneuvoloista on tärkeä jotta ikäihmiset saisivat keskitetysti palveluita yhdestä paikasta ja palveluita nimenomaan tähän toimintakyvyn ylläpitämiseen

selvitysmies elli aaltonen antoi asiasta selvityksensä viime kaudella ja ehdotukset toimenpiteiksi joilla omaishoitajien ja hoidettavien asemaa saataisiin parannettua

viime kaudella saatiin muutamia parannuksia aikaan muun muassa vapaapäivien aikaisen intervallihoidon hoitopäivien hintaa saatiin kohtuullistettua ja tuotiin oikeus yhteen lisävapaapäivään ja omaishoidon vähimmäistukea nostettiin sekä saattohoitovaiheessa omaistaan hoitavan omaishoidon tukea saatiin hieman parannettua

valitettavasti osa kunnista käytti kuitenkin omaishoidon tuen korotusta säästölakina vähentäen omaishoidon tuen saajien määrää samassa suhteessa kuin omaishoidon tuen suuruutta nostettiin mikä ei suinkaan ollut eduskunnan tahdon mukaista

tästä tapaturmalain muutoksesta puhuttiinkin paljon jo tuossa ensimmäisen käsittelyn yhteydessä ja tähän lakiin sisältyy muutamia sellaisia hankalia kohtia jotka koskevat haitta asteen soveltamista muihin etuuksiin ja palveluihin ja haitta asteluokituksen heikentämistä asetuksessa joidenkin haittaryhmien osalta

sen vuoksi olemme sosialidemokraattinen ryhmä esittäneet tähän muutamaa lausumaehdotusta jotka totean vielä tässä yhteydessä

myös tukipalvelujen vahvistaminen ja vapaapäivien aikaisen hoivan varmistaminen tämmöisillä uusilla innovatiivisilla muodoilla kuten omaishoidettavien perhepäivähoito ja hoitorengas sekä omaishoidon tuen verotuksen poistaminen ja myös omaishoidon tuen parantaminen olivat elli aaltosen listalla